itse asiassa asiantuntijakuulemisessa nousi esille myös se että nyky yhteiskunnassa sosiaalisten taitojen merkitys on kasvanut merkittävästi ja juuri siihen päiväkoti ja ryhmätyöskentely toisten lapsien kanssa valmentaa näitä lapsia

minusta pitäisi olla selvää että jos hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin arviot ovat keskenään ristiriidassa tulee siitä seuraavien toimien olla muutoksenhakijan kannalta oikeudenmukaisia ja prosessien läpinäkyviä

edustaja saarikko totesi että on päiväkodin ammattitaitoa rytmittää päivät niin että kaikkea tätä mitä lapsi kasvunsa tueksi tarvitsee tullaan jatkossakin saamaan

tässä esityksessä pohditaan ulkopuolisen asiantuntijalääkärijärjestelmän etuja ja haittoja ja päädytään sitten siihen että lisätään käyttöä mutta ei siirrytä ulkopuoliseen asiantuntijalääkärijärjestelmään

esimerkiksi onnettomuudesta seuranneet aivovammat ovat vaikeusasteeltaan sellaisia että asiantuntijalääkärin erikoisalan tulisi olla juuri neurologia

ja esimerkiksi aivovamma on sellainen vamma josta saattaa seurata vasta huomattavasti onnettomuutta myöhemmin oireita jotka sitten pitäisi pystyä tulkitsemaan juuri siihen onnettomuuteen liittyviksi tällaisista tapauksista ainakin itse olen saanut paljon palautetta

minulla on tästä jo nykyisellään ihan tuore kokemus jossa tällaisen lapsen sosiaaliset taidot nostettiin esille ja hän sai erityislastentarhaopettajan kanssa opetella sosiaalisia taitoja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

oma pelkoni on tässä sokeriveron esille nostamisessa se että tällainen kansallinen voimakas voisiko sanoa sokerin asemaa heikentävä puhe ajaa väistämättä maamme ainoan sokeritehtaan aika tiukille ja tässä tilanteessa kun eussakin käydään keskustelua sokerituotannon tulevaisuudesta ja näiden rajoitusten muuttamisesta se ei ole järkevä signaali meiltä myös näin kansallisella tasolla

koettiin että lapsella oli ongelma mutta kun lapsi menikin äidin töihin mentyä kokopäivähoitoon niin tämä ongelma katosi

se että lisätään ulkopuolisen käyttöä mahdollistaa myöskin sen että nämä lausunnot tulevat julkisiksi asianosaiselle ja tämähän tietenkin lisää sitä avoimuutta

hän ei ollut koskaan päässyt mukaan niihin ryhmiin ja jäi sitä kautta ulkopuolelle ja ikään kuin tuli leimatuksi sosiaalisilta taidoiltaan jollain tavalla puutteelliseksi

täytyy kuitenkin muistaa että elintarviketeollisuus on hyvinkin riippuvainen sokerin raaka aineesta ja emme halua joutua sellaiseen tilanteeseen jossa maastamme ei enää ole sokeria saatavissa vaan olemme täysin riippuvaisia ulkomailta tuotavasta sokerista ja sen vuoksi haluan nostaa tämän asian esille myös kun sokeriverosta puhutaan

tutkijoiden mukaan jo nykyisinkin ne lapset jotka tulevat tai lähtevät eri aikaan koetaan lapsiryhmissä vieraina jopa niin että he eivät pääse mukaan leikkeihin

jos oman asian käsittelyssä vaivaa epätietoisuus ja epäluottamuskin ja tunne epäoikeudenmukaisuudesta niin kyllä se katkeroittaa ihmisen ja vie uskon järjestelmään

tutkijat nostivat esille asiantuntijakuulemisessa sen että tässä ei ole kyse siitä että lapset olisivat jollain tavalla pahoja eivätkä haluaisi ottaa toisia lapsia mukaan leikkiin vaan tämä on luontainen taipumus ja reaktio tapa jolla lapset toimivat kun on kyse vieraammasta lapsesta suhteessa sitten niihin tuttuihin lapsiin

pitkät käsittelyajat hakemusten hylkääminen ja monimutkainen valitustie voivat johtaa pahimmassa tapauksessa tilanteeseen jossa kuntoutuminen viivästyy pahoinvointi kasvaa ja taloudelliset vaikeudet syvenevät

ongelmista johtuvat inhimilliset menetykset ovat yksilölle korvaamattomia tilanteessa jossa hän ei sairauden tai vamman vuoksi pysty huolehtimaan elatuksestaan

kyse ei siis niinkään ole päätöksen sisällöstä sillä jokainen meistä ymmärtää sen että väkisinkin tulee myöskin kielteisiä päätöksiä vaan enemmänkin kyse on siitä tavasta jolla päätöksiä tehdään

merkityksetöntä ei myöskään ole se miten ihmisen käy tämän kielteisen päätöksen jälkeen joten myös näihin jatkoprosesseihin on syytä kiinnittää huomiota

se että jatkossa päiväkoti ikäisten osalta voidaan yksityiseltä palveluntuottajalta ostaa kokopäiväinen hoito jota ei saa julkisen palvelun puolelta

arvoisa puhemies

minulle tärkeitä ovat molemmat asiat sekä kansanterveys että ne työpaikat jotka suoranaisesti ovat teollisuudessa sokeriteollisuudessa elintarviketeollisuudessa ja tietenkin myös ne välilliset työpaikat jotka tulevat sokerijuurikkaan viljelyn kautta

arvoisa puhemies

olen pitänyt itse johtoajatuksenani sitä että minulla ei ole oikeutta tuomita muita elleivät he omalla toiminnallaan loukkaa toista ihmistä

ei sokeri ole huono asia kohtuukäytössä ja sen takia tällainen hirvittävä vastakkainasettelu on mielestäni väärää ja oikeastaan vääristää koko tätä asiaa

lopuksi sanon vielä sen että päätöstä joka eriarvoistaa lapsia ei saisi koskaan tehdä säästösyistä

tällainen on juuri tasa arvon vastaista

jos me puhumme kohtuullisuudesta silloin kohtuullisuuteen kuuluu myös se sokeri ja silloin meillä on mahdollisuus edelleen ylläpitää yhtä sokeritehdastamme niitä työpaikkoja joita se pitää sisällään elintarviketeollisuutta niitä työpaikkoja joita elintarviketeollisuudessa onkin ja mielestäni on oikeastaan vähän outoa että nämä asiat asetetaan vastakkain

olen nähnyt työssäni sosiaalitoimistossa heteroita jotka eivät ole hyviä vanhempia tai jotka eivät kunnioita lasta

kiusaamistakin voidaan estää vahvistamalla lapsen itsetuntoa ja erityisesti tällainen vahvan itsetunnon omaava lapsi pystyy sitten kiusaamistakin vastaan erilaisena esimerkiksi suojelemaan itseään

olen lukiessani tätä talousarvioesitystä havainnut että hallitus on ymmärtänyt kuinka tärkeää on tukea suomalaista telakkateollisuutta yli vaikeiden aikojen ja ylläpitää sitä suurta ammattitaitoa joka meillä suomessa tällä teollisuudenalalla vallitsee

arvoisa puhemies

sen sijaan että nyt katse kohdistetaan pelkästään yksisilmäisesti näiden terveyden kannalta haitallisten tuotteiden verotuksen nostoon niin toivoisin että välillä katseemme siirtyisi näitten terveellisten tuotteitten hintojen laskuun koska tosiasiassa valintaa kaupassa tehdessään erityisesti pienituloiset keskituloisetkin perheet joutuvat tekemään valintaa tuotteiden välillä hintojen perusteella ja usein on niin että nimenomaan ne terveelliset tuotteet ovat kalliimpia

arvoisa puhemies

valiokunta käsitteli sitä miten pitkään voi olla työttömänä päästäkseen velkajärjestelyyn

siksi meidän tulisikin erityisesti kannustaa ihmisiä rankaisun sijaan ja antaa mahdollisuuksia terveellisen ruokavalion syömiseen sitä kautta että nämä terveellisten tuotteiden hinnat saataisiin kohtuulliselle tasolle

nykyisen lain mukaanhan velkajärjestelyä ei voida myöntää jos velallisella ei ole väliaikaisena pidettävästä syystä maksuvaraa tai maksuvara on vähäinen

tällainen hetken harkitsemattomuus ja velanotto voi sitten olla vuosikausien ongelma

nuorten osalta erityisen tärkeää on

valiokunta päätyi kuitenkin laittamaan tähän omaan mietintöönsä tällaisen kohdan jossa todetaan niin että velkajärjestely ei kannusta hakeutumaan töihin

toisaalta kuitenkaan työttömyyden keston ei tulisi olla myöskään liian pitkä jotta se ei passivoi ja ole siten velallisen kannalta hankala

itse olisin ehkä kaivannut tähän vähän erilaista asennetta jossa esimerkiksi nuortenkin mahdollisimman nopea pääsy takaisin työelämään olisi huomioitu vähän paremmin

ymmärrän että tässä taloustilanteessa vuosiloman nollakarenssi tuntuu yrityksille ja etenkin kuntatyönantajalle ylimääräiseltä kustannuserältä

minä uskon siihen että suomalaiset ovat tunnollisia työntekijöitä

me tiedämme hyvinkin tutut tarinat työntekijöistä jotka sairastavat aina lomallaan

minä en nyt vielä saanut vastausta tähän arktiseen osaamiseen ja haluan siitä vielä uudelleen kysyä että vastauksen saisin koska vielä vuosi sitten asiasta puhuttiin hyvinkin paljon

tästä tosissaan valiokunnassa keskusteltiin ja erilaisia malleja ja esityksiä oli mutta jokainen joka on työaikalakia ja työehtosopimuksia työssään joutunut setvimään ja selvittämään tietää että ne ovat jo nykyisellään hyvin monimutkaiset ja siksi on tärkeää että tästä saatiin johdonmukainen ja selkeä säännös aikaiseksi

mutta huolena toki tässä ulkopolitiikan ja maailmanpolitiikan tilanteessakin on se että venäjä on yksi iso toimija arktisella alueella

oikeastaan haluaisin vähän kuulla ministerin ajatuksia siitä onko teillä ollut yhteistyötä venäjän suuntaan onko keskusteluyhteydet mikä on tällä hetkellä suomen panos arktisen alueen osalta

pidän oikeastaan vähän outona sitä pyyntöä joka täällä keskustan osalta tuli että suomalaiset eivät käyttäisi oikeuttaan vuosilomaansa sairastuessaan

poissaoloon tarvitaan jatkossakin lääkärintodistus ja nyt tästä keskustelusta syntyy sellainen käsitys että suomalaiset jollain tavalla käyttäisivät hyväkseen näitä sairauslomia

kuten täällä edustaja filatov totesi ongelmana eivät ole liialliset poissaolot vaan päinvastoin ongelmana on se että ihmiset eivät nykyiselläänkään hae sairauslomaa vaikka ovat työssä ja sairaana

ministeri ihalainen puhui täällä viisaasti nuorten työllistymisestä

nuoren polku työllistymiseen voi olla lyhyt ja vaatia vain työ tai harjoittelupaikan mutta toisinaan polku on pitkä ja ennen kuin voidaan edes puhua työ tai koulutuspaikasta täytyy oppia arjenhallintaa tai saada vaikkapa katto pään päälle

on muun muassa opetustointa te toimistoa nuorisotointa ja sosiaalitointa aivan kuten takuun määrärahavarauksetkin ovat nyt työ ja elinkeinoministeriön sekä opetus ja kulttuuriministeriön alla

kun toimijoita on useita voi joskus käydä niin että jokainen vetää nuorta eri suuntaan yhteistä suuntaa ei ole ja työn vaikuttavuus jää tällöin alhaiseksi

allekirjoitin lakialoitteen koska kaikenlaisten väkivallan muotojen kitkemiseksi meidän tulee täällä tehdä kaikki mahdollinen

menen takaisin mikrotasolle

haluan myös nostaa esille vainoamisen yhteyden parisuhteen henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan koska se on usein seurausta jo parisuhteessa näkyneestä uhkailusta ja uhkaavasta käytöksestä

arvoisa puhemies

aika usein sosiaali ja terveyspalveluissa törmää tilanteeseen jossa yksilön tietosuoja on nostettu tärkeimmäksi päämääräksi jopa silläkin seurauksella että asiakkaan asia tulee vain osittain hoidetuksi

tällainen henkisesti tai fyysisesti väkivaltainen henkilö kärsii usein huonosta itsetunnosta hylätyksi tulemisen pelosta ja siitä johtuvasta sairaalloisesta mustasukkaisuudesta

totuus kuitenkin on että lähisuhdeväkivalta ei katso yhteiskuntaluokkaa

väkivaltaa tai vainoamista kokemattoman on vaikea ymmärtää miksi uhri jää parisuhteeseen tai alistuu vainoamiselle

haluaisin kuitenkin tässä samassa yhteydessä nostaa esiin kollegoideni tavoin tämän ongelman joka ei tällä esityksellä nyt korjaannu nimittäin tiedonkulun muualla sosiaali ja terveyspalveluissa

ulkopuoliselle parisuhteen väkivalta näyttää erilliseltä ilmiöltä jotenkin helposti eroteltavalta asialta johon on helppo ratkaisu

minusta yksilön suoja ei enää suojaa asiakasta vaan on jo kääntynyt asiakasta itseään vastaan

ulkopuolinen ei ymmärrä sitä miten taitavasti väkivaltainen ihminen punoo verkkoaan uhrin ympärille niin että verkosta irtautuminen on äärimmäisen vaikeaa

meidän olisikin rohjettava tarkastella laajasti kaikki vastaavat käytäntömme joissa viranomaiset yksilön tietoturvaan vedoten käytännössä jättävät jakamatta tietoa joka parantaisi asiakkaan tilannetta

kuristavan verkon punominen tapahtuu vuosien aikana henkisen alistamisen mitätöimisen ja eristämisen keinoin minkä seurauksena uhrin ymmärrys totuudesta hämärtyy

toivon että tämä esitys on nyt alku oikeaan suuntaan myös muualla sosiaali ja terveyspalveluissa

tällaisesta suhteesta irtautunut on pitkään hyvin haavoittuva ja painostukselle altis

perussuomalaiset eivät yksin ole se taho joka on kuullut tämän viestin ja huolen mitä siellä arkielämässä vanhustenhoidossa meillä ihmisillä on

arvoisa puhemies

on kuitenkin aivan eri asia vastata tähän huutoon tähän hätähuutoon laitoshoidolla kuin esimerkiksi vaikka perhehoidoilla tai näillä edustaja mäkisalo ropposen esille nostamilla muilla yhteisöllisillä asumisen muodoilla

nyt siis ei ole kyse siitä ettemmekö me kaikki tunnistaisi niitä ongelmakohtia joita meillä edelleen tässä yhteiskunnassa vanhustenhuollossa on mutta ratkaisut meillä ovat erilaisia

tässä hallituksen esityksessä todetaan että ratkaisu ei ole laitoshoito koska se itse asiassa ei kuntouta henkilöä ei ole inhimillinen hoitomuoto vaan meidän on löydettävä muunlaisia hoitomuotoja kuten vaikka näitä

arvoisa puhemies

siis minä ymmärrän sen että me perustelemme asioita omasta lähtökohdastamme mutta että toistuvasti hoetaan sellaista että sosialidemokraatit ajattelevat että vanhemmat eivät ole hyviä kasvattajia ei pidä paikkansa

vainoamisen kriminalisointi on yksi väline jonka avulla annamme selkeän viestin teon tuomittavuudesta

mutta toivon että myös te olette valmiita tulemaan siinä kohtaa kun ehkä moni lapsi on tämän kautta menettänyt elämässään jotain

vaikka taloudellinen tilanne on heikko tarvitaan nyt erityistä malttia kun kyseessä ovat investoinnit tulevaisuuteemme eli lapsiin nuoriin ja perheisiin

arvoisa puhemies